se myös luo erittäin paljon työpaikkoja erittäin paljon työpaikkoja kun se oikein hoidetaan eikä niin kuin äsken tuossa kuultiin että vaarojakin siinä on tarjolla mutta se pitää hoitaa kunnolla

siellä oli kova halu suomalaisten toimijoiden osalta jotka siellä maassa toimivat siihen että valtio voisi olla aktiivisempi kuin tällä hetkellä on tämän asian edistämiseksi koska ne markkinat ovat vain aivan valtaisat ja joku kuitenkin sen kerman sieltä kuorii ja ne kaupat siellä tehdään jonkun maan kanssa ja suomen pitää olla siinä mukana

tiilikainen tuossa äsken puheenvuorossaan kysyi sitä että nyt kun näitä myrskytuhoja on tullut ja myös siellä saimaan alueella muutamilla saarilla tai aika monellakin saarella myrsky on kaikki puut sieltä kaatanut ja ne ovat niitä norpan elinolosuhteiden keskeisiä saaria siellä on herännyt myöskin voimakas tahtotila nyt sitten maanvaihtoon niin että pystyttäisiin edistämään suojelutoimenpiteitä

kuitenkin nämä ruuan raaka aineet ja valmistuotteet kilpailevat samoilla markkinoilla samoin kauppaehdoin

puhemies

se johtuu toimintatapojen muutoksesta siitä että uudistukset eivät tarvitse rahoja kun uudistetaan virtaviivaistetaan ja poikkihallinnollisuutta lisätään

ei ole kovin reilua ja siksikin ruuan alkuperä pitää voida merkitä ja aivan niin kuin tuossa äsken käsitellyssä elintarvikelain muutoksessa jossa maa ja metsätalousvaliokunta yksimielisesti linjasi että myös tuontikalaa täytyy koskettaa samat säädökset kuin kotimaista kalaa aivan sama on myöskin muun ruuan osalta ja siksi tätä alkuperämerkintäjärjestelmää pitää viedä voimakkaasti vahvasti eteenpäin

keskustan hallitustaipaleen aikana saatiin aikaan erillinen omaishoitolaki saatiin aikaan lisävapaapäivät omaishoitajille

sitä tässä nimenomaan on tässä selonteossa peräänkuulutettu mutta tarvitaan myöskin lisävaroja vaikkapa sinne tässä esillä olleisiin tiemäärärahoihin ja niin edelleen

täällä käytettiin joku aika sitten puheenvuoro jossa vertailtiin jotakin tutkimusta suomalaisesta hallinnosta ja byrokratiasta suhteessa muuhun ja todettiin että suomessa ei olisi meidän byrokratiamme ja hallintomme taso millään tavalla kansainvälisesti poikkeava

luonteva jatko tälle kaikelle olisi nyt arvon ministerit se että se omaishoito kerta kaikkiaan niin kuin sen omaishoitajat itsekin haluavat siirtyisi sinne kelalle

onko nyt riittävästi varattu sekä sitä työvoimaa että myös varoja siihen että pystytään tekemään näitä maanvaihtoja ja saamaan suojelun piiriin näitä saaria joissa nyt on selkeästi enemmän ja enemmän sitä tahtotilaa tehdä tähän suuntaan

mutta myös tällä toimintatapojen muutoksella saadaan paljon paljon enemmän aikaan kuin nyt

varhaiskasvatuksella ja siitä lähtien voidaan puuttua terveellisen ruokavalion oppimiseen myös kaikissa perheissä ja tukea kasvatustyötä

toinen myönteinen asia jonka haluan mainita on se että itämereen on tullut lisää rahaa

kun kysytään pieneltä ja keskisuurelta yrittäjältä keneltä tahansa milloin tahansa hän aina mainitsee hallinnollisen taakan yhtenä esteenä yrityksen kehittymiselle ja kasvulle

ja myöskin sen sanon että toivottavasti ministeri anttila pystyy tässä puheenvuoron käyttämään siitä minkälainen arvio suomalaisen maatalouden ympäristötuen vaikutuksista on eurooppalaisella tasolla annettu

puhemies

puhemies

yksi oleellisen tärkeä asia jotta meillä on kotimaista ruokaa jolle me sen kotimaisuusmerkin voimme antaa on se että meillä on kannattavaa maataloutta

lopuksi valiokunta huomauttaa että valtioneuvoston selonteossa ei ole määritelty näille tässä selonteossa esitellyille toimenpiteille aikatauluja ja vastuutahoja

ilman kannattavaa maataloutta meidän omalle ruuantuotannollemme ei ole tulevaisuutta ja siksi on oleellista minkälaista politiikkaa me harjoitamme

tehkää te nyt samoin

aina

elikkä tämä on aivan selvä viesti meille tässä talossa että byrokratian purkua ja hallinnon taakan vähentämistä meidän on pakko tehdä

onko se politiikka sellaista että maatalouden harjoittamisen pariin tulee uusia yrittäjiä uusia viljelijöitä

me olemme saaneet tässä aikojen saatossa aikaan sellaisen sekamelskan josta yksittäisen pienen yrityksen on melkein mahdoton selviytyä kuivin jaloin

tapahtuuko sukupolvenvaihdoksia tapahtuuko investointeja

hallitus huolehtii elintarvikkeiden alkuperämerkintöjen sisällyttämisestä kaikkiin elintarviketuotteisiin

ja kun vielä viranomaiset kaiken kukkuraksi valittavat toistensa päätöksistä ja vaativat samoja asiakirjoja toimittamaan useaan kertaan eri viranomaiselle ja jälleen lähtee se käsittelyprosessi uudelleen alusta liikkeelle eihän tässä ole järjen hiventäkään

siksi en ole aivan tyytyväinen siihen miten tällä vaalikaudella harjoitettua politiikkaa on eteenpäin viety maatalouden osalta

ne leikkaukset kiristykset maksujen korotukset joita on tehty eivät ole omiaan viemään eteenpäin maatalouden kannattavuutta kun me kaikki tiedämme sen että kannattavuus on heikentynyt heikentymistään investoinnit ovat selkeästi pienentyneet ja tuontielintarvikkeet valtaavat yhä enemmän alaa

yhteiskunnan tehtävä on luoda edellytyksiä eikä esteitä ja siksi on meillä ihan täysin välttämätöntä että me pystymme näitä esteitä purkamaan

puhemies

haluan kiittää erinomaisesta käsittelystä kaikkia niitä tahoja jotka ovat tähän käsittelyyn osallistuneet

sokerina pohjalla on hallinnon suoraan sanoen ylimielisyys tällä hetkellä suomalaisia kohtaan sekä kansalaisia että yrittäjiä kohtaan

samaan aikaan me olemme huolissamme aivan aiheesta miten käy meidän vaihtotaseemme ja kun katsoo vaikkapa pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen tutkimusta ruuan tuonnin lisääntymisestä viime aikoina ja vertaa sitä meidän vaihtotaseemme vinouman kehittymiseen tässä on selvät yhtäläisyysmerkit

tästä kärjekkäin esimerkki on maaseutuvirasto joka noin vain ilmoittaa että sovittuja budjetissa olevia kehyksessä olevia maataloustukia ei maksettaisikaan ensi vuonna läheskään täysimääräisenä vaan vasta seuraavana vuonna

arvoisa puhemies

kyllähän tämä keskustelu on osoittanut sen että kun myöskin hallituspuolueiden edustajat täällä erittäin voimakkaasti kritisoivat tätä hallituksen esitystä vaalipiiriuudistuksesta taustalla on pelkkä valtapolitiikka ei mikään muu

se verhotaan nyt pelkästään ja ainoastaan äänestäjien vaikutusmahdollisuuksien ja demokratian kohentumiseen ja äänikynnyksen alentamiseen

se on meille talouskysymys se on meille kansanterveyskysymys se on meille työllisyyskysymys hyvinvointikysymys ruuan jäljitettävyyden turvallisuuden kysymys

ja siksi tällaista ei kerta kaikkiaan voi sietää ja siksi tarvitaan poliittista ohjausta jotta näin ei tapahdu

ja me tiedämme huoltovarmuuden osalta vaikkapa sen että jos ei meillä ole omaa ruuantuotantoa ei meille tänne tule kukaan tuolta ulkoa ruokaa hyvää hyvyyttään tuomaan vaan se maksaa ja se hinnoitellaan myöskin sen mukaan mikä se vastavoima siinä kyseisessä maassa on

rouva puhemies

valiokunnalle pitää antaa kiitos siitä että se on hyvin voimakkaasti alleviivannut näitä jo täällä edellä esille tuotuja asioita jotka liittyvät tasapuolisuuteen ja siihen että kaikilla olisi mahdollisuus aidosti saada tämä laajakaistayhteys itselleen

on täysin välttämätöntä nykyaikaisten toimintojen osalta ja varsinkin tulevien palvelumuotojen osalta että meillä tietoliikenneyhteydet toimivat ja ne toimivat jokaiseen kotiin jokaiseen yritykseen missä sitten suomessa sijaitsevatkaan

mielestäni hallituksella on nyt syytä pikaisesti katsoa peiliin sen suhteen miten demokraattisesti se tätä maata johtaa

kun puhutaan rahapelien säätelystä on yksi asia ylitse muiden ja se on se että tämän talon tehtävänä on huolehtia siitä että tuo valtion yksinoikeus tähän puoleen säilyy sillä vain sillä voidaan välttää ja pienentää niitä lukuisia haittavaikutuksia tällä tavalla hoitaa rahaliikennettä ja hoitaa peliä ja hoitaa ihmisten pelihimo voidaan väittää välttää ja pelihimoa

puhemies

meillä suomalaisilla on tapana hallinnoida yli oman tarpeen ja toivon että tässä ei nyt niin käy vaan pystymme virtaviivaistamaan myöskin tämän koko projektin hallinnoinnin niin että se ei tarpeettomasti viivytä omalta osaltaan tämän hankkeen rakentamista

ulkomaista tuontielintarviketta ei saa millään keinolla pestä suomalaiseksi vaan tulee kertoa reilusti että se on tuotettu jossakin muussa maassa kuin suomessa

herra puhemies

tätähän myöskin tarkoittaa tämä pakollinen alkuperämerkintä ja siksi mielikuvilla ei saa johtaa kuluttajaa harhaan ja ei saa tehdä kotimaisilla verukkeilla joistakin ulkomaisista tuotteista kotimaisia

se aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia nimenomaan siellä missä se laajakaistan tarve on ehkä kaikkein suuri ja siksi myöskin sitä taustaa vasten tuo arviointi on välttämätöntä jonka hallitus antaa valiokunnalle

se ei ole myöskään omasta mielestäni millään lailla tulevaisuudessa järkevää että me pyrimme eroon monopoliasemasta rahapeleissä vaan meidän pitää kaikella tavalla sitä puolta vahvistaa

kiitos ministeri kyllönen ja hallitus siitä että olette jatkaneet pitkäjänteisyyttä selonteon muodossa liikennepoliittisissa hankkeissa se on äärimmäisen tärkeä asia

valiokunta suhtautui tähän vähintäänkin nihkeästi

mutta vähintä mitä te voisitte nyt sanoa on se mikä on tämän kuntauudistuksen hyöty euroissa

kuitenkin valiokunnan enemmistö oli tämän lakiesityksen kannalla mutta sitä käsittelyä koko ajan leimasi erittäin suuri pidättyväisyys asian suhteen

kannatan erittäin voimakkaasti tätä aloitetta ja toivon että me nyt vihdoin viimein saisimme aikaan ruuan alkuperämerkinnät pakollisiksi monen monen yrityksen jälkeen

ja myöskin niille pilottikunnille jotka ovat mukana tässä hankkeessa pitää olla oma maksuosuutensa että pilotoinnista ei joudu maksamaan enemmän kuin esimerkiksi sitten jatkossa seuraavat kunnat jotka tätä rakentavat

ei voi myöskään välttää tietenkään sitä että totta kai ne rahat joita tässä valtio erilaisiin yleishyödyllisiin tarkoituksiin ja muihin kuin valtion yleishyödyllisiin tarkoituksiin kerää ovat merkittäviä asioita

kertokaa se paljonko siitä tulee hyötyä vai tuleeko siitä hyötyä kun pienemmissä ja keskikokoisissa kunnissa tuotetaan palvelut tehokkaammin kuin suurissa

molempia tarvitaan molemmat ovat äärimmäisen tärkeitä savonlinnan liikennejärjestely ei ole mikään ilman näitä kaikkia kolmea osaa ja juvamikkeli väli on äärimmäisen vaarallinen valtatieväli niin kuin hyvin tämän asian tiedätte

yksi iso huolenaihe tässä on ollut koko ajan se että hallituksella ei näytä olevan viljelijät ovat sitä viestittäneet samoin keskusta taistelutahtoa näiden asioiden puolesta

tämä toimintatapa helpottaa maatalouden aloittamista ja sen kehittämistä maataloutta joka on erityistä pitkäjänteisyyttä vaativa toiminnan ala elinkeinohaara

täällä tuli esille se että tässä uudessa järjestelmässä mikä on sovittu hevospelien osalta oltaisiin jollain tavalla menossa huonompaan suuntaan

taistelutahtoa on löytynyt kyllä ihan oikein vakuusasioissa ja tämän tyyppisissä kysymyksissä mutta budjettiesityskin osoittaa sen että maaseutua kohtaan taistelutahtoa ei valitettavasti ole ollut

toinen asia

maaseudun tieverkkojen kunnossapito ja ylläpito ja kehittäminen on oleellisen tärkeää jotta me saamme taloutemme pysymään kunnossa ja meidän vaihtotaseemme oikenemaan

nyt tällaisella toiminnalla jossa näitä rajoja muutetaan ei olla edistämässä todellisuudessa maatalouden rakennekehitystä johon tämä laki kaiken kaikkiaankin tähtää

peliyhtiöiden välillä on selkeästi poliittisesti sovittu työnjako ja niin tullaan tekemään ja toteuttamaan

koloveden kansallispuiston perustaminen ja sen valmistelu on sujunut erinomaisella tavalla ja siinä on ehkä parhaiten tähän mennessä perustetuista kansallispuistoista otettu huomioon paikallisten asukkaiden mielipiteet alueen asukkaiden mielipiteet ja siitä kiitokset valmistelijoille

se on täysin välttämätöntä hevospelien osalta muun muassa siksi että koko hevostalouden selkärangan muo dostaa se järjestelmällinen järjestetty yhteiskunnallisesti hyväksytty pelijärjestelmä joka meillä on

viime kaudella tehty ampuma aselakiuudistus toi tullessaan äsken kuvatun laisia ongelmia tulkintojen osalta ja näitä tulkintoja toi jo maa ja metsätalousvaliokunta silloisessa lausunnossaan esille mutta niitä ei kaikilta osin hallintovaliokunta sitten huomioinut omassa työssään ja mietinnön laatimisessa

valiokunta on todennut että ottaen huomioon nyt ehdotetusta muutoksesta todennäköisesti saatavien säästöjen vähäisyys sekä se että vakaat tukijärjestelmät ovat myös hallinnon kannalta yleensä helpommin toimeenpantavia valiokunta suhtautuu pidättyväisesti esityksen mukaisiin säästötoimenpiteisiin

tämä on mallikasta ja näin pitää ollakin koska se yleinen hyväksyntä sillä alueella on erittäin tärkeää jotta se toimivuus ja kaikki ne hyödyt joita tämäkin kansallispuiston laajennus tuo tullessaan saadaan siitä mitattua ulos

miten ihmeen lailla te nyt hoidatte ministeri koskinen ja koko hallitus sen että viljelijöille se kaikkein tärkein jatkon osalta että meillä on kuluttajilla suomalaista ruokaa ja viljelijöillä tulevaisuutta ja on uusia viljelijöitä kannattavuus saadaan kohenemaan

viimeinen asia puhemies on se että yhteistoimintaa eri peliyhtiöiden välillä toivoisin olevan enemmän ja tässä tullaan myöskin pelien jakeluun ja siihen tehokkuuteen joka viidelle miljoonalle ihmiselle näiden pelijärjestelmien kautta tulee

siitä jo pääsee jyvälle minkälainen henki käsittelyssä oli

nyt ne ovat osoittautuneet oikeiksi ja siksi on perusteltua niin kuin edustaja piirainen näissä molemmissa lakialoitteissaan esittää tähän suuntaan edetä

ja niin kuin täällä on moni edustaja sanonut tämä luo mahdollisuudet erittäin merkittävälle matkailuelinkeinon ja siihen liittyvien palvelutoimintojen edistämiselle ja sitä kautta se luo työpaikkoja ja se luo kansantalouteen kasvua

tällä ei ole mitään tekemistä ampuma aseiden laittoman käytön vaarallisen käytön osalta vaan päinvastoin aivan totaalisesti se tarkoitus on

niitä nyt muodostuu kolme kappaletta

alueella jolla sitä kasvua on erittäin vaikea tai ainakin se on haasteellista luoda tämäntyyppisillä toimenpiteillä sitä tehdään

kysymyksessä on äärimmäisen tärkeä harrastus tärkeä virka apu jota metsästäjät antavat poliisiviranomaisille ja muille viranomaisille ja jos heillä ei ole asianmukaisia välineitä niin se apu ei ole mahdollista eikä se apu ole sellaista mitä me haluamme sen olevan

se ainoa kohta joka tässä ei ole nyt tämän ympäristövaliokunnan mietinnön esityksen osalta menossa niin kuin alueella asukkaat halusivat on metsästysoikeuden rajoittaminen

on hyvä että keskustelemme ja yleensäkin keskustellaan viime kaudella tehdyn uuden aselain tulkinnoista sen käytänteistä ja kaikesta mitä siihen liittyy koska on totta että viime kaudella tehty aselaki tehtiin aikamoisen paineen alla

koloveden aluehan on poikkeuksellinen siinäkin mielessä että se on täysin vesistöjen rikkoma se on saaristoinen siellä on hyvin pieniä saaria ja se pirstaleisuus tekee metsästyksestä äärimmäisen hankalaa

siksi tämä on iso yhteiskunnallinen asia ja myöskin sellainen että ei myöskään kukaan muukaan pysty sitä apua antamaan mitä nämä metsästäjät tältä osin tekevät

niiden ikävien ja tuomittavien tapahtumien jäljiltä ilmapiiri oli sellainen että aina aika ajoin ei oikein osattu erottaa sitä todellisuutta ja fiktiota jotka sekoittuvat sulassa sovussa toisiinsa ja lopputulos ei kyllä kaikilta osin ollut sellainen kuin sen olisi pitänyt olla

on hyvä kuulla edustaja satosen suulla täällä että tätä tavarankuljetuslakia ja siihen liittyvää lupajärjestelmää vielä arvioidaan eikä se mene ihan sen mukaan kuin julkisuudessa ovat tiedot olleet

käytännöt myöskin ja tulkinnat eri poliisi ja lupaviranomaisten välillä eri puolilla maata ovat erilaisia ja tähän on myöskin syytä kiinnittää huomiota

ja jos se rajoittuu hirven osalta pelkkään ajometsästykseen niin sen kohdan löytäminen ja arvioiminen missä se hirvi voidaan kaataa on todella hankalaa